ehkä molemmatkin luvut ovat tässä ajassa varsin huolestuttavia mutta näin vähän me liikenteeseen sijoitamme

kun nämä hankkeet ovat niin monivuotisia niin tämä on tavallaan väistämätön totuus ja tässä mielessä kun ottaa vielä taloustilanteen huomioon tällä vaalikaudella investointilimiitti on huomattavasti pienempi kuin mitä se oli viime vaalikaudella

tähän ei tuo paljon lohtua sekään että mietitään uusia rahoitusmalleja ja jonkun verran se voi johtaa taloudellisempaan toimintaan hyvä niin esimerkiksi siirtomäärärahojen osalta että niitä venytetään mahdollisesti viiteen vuoteen ja se tuo joustavuutta vaan perusongelma on edelleen että resursseja on tarpeeseen nähden aivan liian vähän ja sehän näkyy tässä keskustelussakin että meillä on paineita ja kitkoja eri puolilla maata

mutta tulisi kuitenkin katsoa tulevaisuuteen sillä tavalla että jos vähänkin tulee liikkumavaraa niin silloin nämä liikenteen tarpeet olisivat paalupaikalla

viittaan kehysten kirjauksiin

tulevaisuutta ajatellen on hirvittävän tärkeätä huolehtia kaikista yhteyksistä venäjän suuntaan

toiseksi on myöskin erittäin tärkeätä huolehtia siitä että vientiteollisuudelle tärkeiden satamien toimintaedellytykset ovat kunnossa

ihan niin kuin itä suomen yhteydet venäjälle ovat tärkeitä ja vaikuttavia nehän vaikuttavat koko suomeen myös hangon satamaan johtavan radan sähköistäminen on valtakunnallisesti merkittävää sillä on suuria vaikutuksia

herra puhemies

kyllä hallitus yrittää

hallitus on kuunnellut jopa opposition toivomuksia

me sosialidemokraatit olemme moneen otteeseen vaatineet esimerkiksi perusvähennyksen korottamista työsuhdematkalippujärjestelmän kehittämistä peruskorjausavustusjärjestelmän jatkoaikaa ja näihin kaikkiin hallituksen budjettiesitys vastaa myönteisesti

yksittäisesti suurin kipupiste on nämä kilometrikorvaukset jotka nyt ovat luupin alla ja eduskunta voisi tässä vielä jollakin lailla koettaa löytää sellaisia inhimillisiä ja lieventäviäkin elementtejä

sitä linjaa en moiti vaikka olenkin huolissani siitä että nykyisellä velkaantumisvauhdilla joka neljäs euro valtion budjetissa on velkaeuro

tässä meillä sitten vallitseekin hallituksen ja opposition välillä se näkemyseron särmä että mielestäni tällaisessa tilanteessa liian reippaat verojen alennukset velkarahalla eivät tunnu järkeviltä

omaa firmaa olisin hoitanut niin että olisin satsannut kertaluontoisiin ja määräaikaisiin elvytyspaketteihin

herra puhemies

jossakin määrin hallitus on tätä instrumenttia käyttänyt mutta aivan liian ujosti ja vähäisessä määrin

nyt tämä veroelvytyslinja jää kaiken lisäksi budjetin tulopohjiin sillä tavalla että rapautetaan valtion tulopohjaa joka on ollut laaja ja tiivis

sen vuoksi vaikka harvoin moitin menettelytapoja niin kyllä tämän kokoiset asiat edellyttäisivät a aikaa b perusteellista käsittelyä että jokainen tietäisi a missä mennään b mistä päätetään c minkälaisia riskejä tähän voi liittyä

äänestämällä tietysti erityisesti

mutta tämä asia osoittaa että kun väki lähti liikkeelle painetta tuli niin paljon että ei sitä täällä yksikään yksittäinen kansanedustaja tai yksikään yksittäinen oppositioryhmä pysty aikaansaamaan vaan tässä lähtivät laajat joukot ammattiyhdistysliike ja tavalliset kansalaiset liikkeelle

kun tulopohja vuotaa niin kuka ja miten ja millä eväillä velan aikanaan maksaa kun olemme nyt ampuneet ja ampumassa edelleen itseämme polveen

tässä on monenlaisia ulottuvuuksia

nyt tässä on kuljetettu niin kreikka pakettia kuin tätäkin niin että se on ollut sellainen varikon läpiajorangaistuksen tyyppinen siinä ei ole edes pysähdytty varikolla on vaan ajettu läpi

ymmärrän johonkin mittaan asti sen että tällä on ikään kuin kiire ettei tämä nyt voi jäädä tänne pitkäksi aikaa käsiteltäväksi mutta se on vaivannut tämän asian käsittelyä

mutta jos ja kun sellainen raha on käytettävissä ruuan arvonlisäveron alentamiseen niin asiantuntijat ovat sanoneet että se on äärettömän heikosti elvyttävä

tässä lähdettiin spontaanisti liikkeelle ja jälki näkyy

sttn aamupäiväisen tekstiviestin jälkeen olin valmis kannattamaan sitä että vedetään välikysymys pois jos kerran näin on kuten stt ilmoitti

pohdiskelen vain sitä riittääkö edes se

näin ne veijarit toimivat

ihmiset ovat reagoineet huonoihin oloihin ja säästäneet pahan päivän varalle

heidän rahansa ei ole kanavoituneet kulutukseen

ministeri kataisen riemu siitä että nyt meillä on niskalenkki markkinavoimista taisi olla ennenaikainen koska se ote ei näytä nimittäin oikein pitävän

mutta ne joilla varaa on eivät enää oikeastaan voi lisätä kulutustaan koska ei heillä ole sellaista isänmaallista henkeä eikä muutakaan tarvetta lisätä kulutustaan joten kotimarkkinoitten vetovoimaisuus ei kasva sitä kautta

me sosialidemokraatit vastustimme tätä kreikalle myönnettävää lainaa

ei siinä varmaan niin kovin paljon olisi meidän puolueemme ja ryhmänjohtajiemme tarvinnut yhteisiä käräjiä pitää kun siitä olisi kenties arvioni mukaan löytynyt myös konsensus

eli on aiheellista kiittää jokaista juuri sinua ja juuri heitä jotka lähtivät liikkeelle aikaansaivat tämän paineen eli tavallaan lähtivät barrikadeille

läntisen uudenmaan kehityksen ja työllisyyden turvaamisen kannalta kiinnitän tässä yhteydessä huomiota hankohyvinkää rataosuuden sähköistämisen tarpeeseen

olisi hallitus vähän tullut vastaan olisi luvannut vähän että se pyrkii lisäämään pankkien vastuuta lisäämään valvontaa mutta hallitus ei ottanut senttimetriäkään siihen suuntaan että se olisi jotenkin halunnut leveämpiä hartioita sen paketin läpiviennille koska sen voimat riittivät niin kuin huomasimme hallitusrintaman voimat riittivät ihan hyvin ei se tarvinnut oppositiosta yhdenkään kansanedustajan tukea

hangon satama on järkevä investointi se ei tarvitse jäänmurtoapua on nopein reitti maailmalle ja niin edelleen

eihän se ole esteenä sille että jatkaa työuralla eikä pidä kenenkään luulla että ihmisen työkunto tai työmotivaatio paranee ruoskimalla tai pamputtamalla

koko hankoniemen työllisyyttä ajatellen se on sellainen sydän joka sitten sykkii hyvää puhdasta verta koko suomen rataverkkoon

kaupunkiratasuunnitelmat espoosta vihdin kautta lohjalle ovat myös asia joka tässä ilmastonmuutoskeskustelussa tulisi noteerata ja tämäkin hanke tulisi saattaa vähän nopeampaan toteutukseen

tietysti sillä voi sitten propagoida että emme sitä lähteneet tukemaan mutta se oli tällainen comme ci comme ca tilanne

nyt tilanne on toisenlainen

ei pidä myöskään unohtaa rantaradan kehittämistarpeita

esimerkiksi karjaalta helsinkiin on ajallisesti erittäin lyhyt matka kunhan vaan liikenneolosuhteet järjestetään sillä tavalla että läntinen uusimaakin voi ottaa täten vastaan helsingin seudun kasvupaineita

sitten vielä vähän valtionyhtiöitten myyntivaltuuksista kun ne on tähän lisäbudjettiin kytketty

työllisyysasteet ovat kasvaneet jatkuvasti nykyiseen taantumaan asti

mikä erikoisinta vielä tämän vuoden tammikuun työvoimatilasto osoitti että ikääntyneiden työllisyys ja työllisyysasteet vain kasvoivat

vaikka minulla ei ole tässä mandaattia puhua ryhmänjohdon tai puoluejohdon suulla niin sanon sen nyt henkilökohtaisesti että oma käsitykseni on että hintalappu on vielä kalliimpi jos tämä lyö kiville

jospa joku voisi kertoa miksi hallitus hakee valtuuksia jos ei niitä ole tarkoitus käyttää

taantuman aikana on toki myöhemmin odotettavissa että ihmisiä siirretään työttömyyseläkeputkeen tai heitä siirtyy muuten aiempaa enemmän eläkkeelle

pitkän aikavälin näkymä kuitenkin on että eläkkeelle siirtyminen myöhentyy selvästi

no jos minä uskon häntä että näin on että hän puhuu totta niin sitten tulee kysyneeksi mitä varten haetaan myyntivaltuuksia

epäröin myös sitä millä tavalla muiden takaajien taseet kestävät millä edellytyksillä sellaiset maat joittenka taloudet ovat aika kuralla ovat tällä takaajien listalla

haettakoon niitä sitten jos ja kun niitä on tarve käyttää mutta nyt ministeri häkämiehen puheet ja hallituksen esitys ovat ankarassa ristiriidassa tämmöisen voisiko sanoa lautamieslogiikan kanssa

vielä sen verran veroista että hallitus puhuu ympäristö ja kulutusverojen lisäämistarpeesta mutta ei halua puuttua millään lailla pääoman liikkeitten tai pääomien verottamiseen

jälleen on hyvät kollegat kirjoitettu sääntöjä mutta tähän tilanteeseen missä me olemme me olemme joutuneet sen tähden hyvät ystävät että niitä kirjoitettuja sääntöjä ei noudatettu

ja jälleen

toivon että suomen edustajilla kun me olemme puhtaan kaulan kanssa liikenteessä meillä on asiat kunnossa ovat olleet tähänkin asti hyvin hoidettuina vaikka meillä mandaattia on eussa vähän ääni olisi näissä asioissa aika kova koska me olemme noudattaneet sääntöjä ja meillä on suuri intressi

kun me olemme hoitaneet asiamme kunnolla niin meille lankeaa mustapekka käteen jos muut eivät hoida asioitaan ja me joudumme sinne sitten lähtemään apuun

tällaisia tulonlähteitä olisivat energiayhtiöille tuulen tuomat windfall voitot ne voitot voitaisiin verottaa

ei ole myöskään oikein että vastuu tappioista sysätään toistuvasti veronmaksajien maksettavaksi mutta voitot kahmitaan yksityisiin taskuihin

ministeri pekkarinenhan on ollut hyvin myötämielinen tähän suuntaan

samoin pörssikauppaa pörssikaupan lyhytaikaiseen omistukseen liittyviä rahan liikkeitä voisi aivan helposti verottaa eikä pörssi mihinkään karkaisi

tässä oli vähän niitä tunnetiloja miten tälle rastille on tultu

kysymys on herra puhemies oikeudenmukaisuudesta vapaamatkustajia ei saa eikä voi olla

en tiedä eduskunnan työjärjestystä niin tarkkaan mutta kun kirjoitetussa vastalauseessa on erinomaisen hyviä ponsia meidän ryhmämme taholta kannatan niitä kaikkia ponsia vaikkei niitä ole vielä esitettykään

nyt tällä hetkellä meillä on tilanne että suurilla pääomatuloilla elävät voivat välttyä tyystin kuntaveron maksamiselta